ja mitä tulee keskustan vaihtoehtoon joka oli kyllä hyvin suurella pensselillä piirretty ehkä se oli sillä kakkaraisella kehitetty niin se mikä jäi edelleenkin vastausta vaille on se ottaako keskusta enemmän velkaa kuin hallitus tässä tilanteessa vai vähemmän velkaa kuin hallitus

samaan aikaan jotenkin tulkitsen salin keskustelua niin että kannamme huolta myöskin velkaantumisesta eli siitä että valtio ei saa ylivelkaantua vaan velkaantumisen taittamisesta pitää pitää kiinni

hallitustahan saa ja voi aina syyttää kaikesta mutta minun täytyy kyllä nyt sanoa että kun minä kuuntelin tätä debattia niin hieman keskustan johdonmukaisuus tänään oli hukassa

ja edelleenkään tähän peruskysymykseen jota itse asiassa jo ennen joulua puheenjohtaja sipilältä tivasin en saanut vastausta mutta ehkä se tämän keskustelun aikana pää ja

jos samaan aikaan kiitellään nimenomaan työmarkkinajärjestöjä raamisopimuksen syntymisestä niin sitten kuitenkin raamisopimuksessa oleva samapalkkaisuuskohta onkin hallituksen syytä

tässä täytyy arvon kollegat kyllä huomata että tässä on epäjohdonmukaisuus

täällä monessa puheenvuorossa viitattiin nuorisotyöttömien suureen määrään siihen kuinka yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa

arvoisa puhemies

me emme voi pelkästään kannattaa menolisäyksiä mutta vastustaa kaikkia säästöjä tai veronkorotuksia jos me olemme oikeasti huolissamme velkaantumisesta niin kuin täällä puheissa annetaan ymmärtää

eli kyllä tämä samapalkkaisuusasia niin kuin tämä raamisopimuskin on parasta mitä työmarkkinajärjestöjen kesken on nyt pystytty sopimaan

palasin tänä aamuna kansainvälisen valuuttarahaston kokouksesta washingtonista ja viime viikolla kokouksessa pääkeskustelunaiheena oli kansainvälinen taloustilanne erityisesti euroopan talous

täytyy muistaa että suomen valtiolla valtiovarainministeriön virkamiehillä tai minulla tai tällä hallituksella ei ole ollut mitään halua salata vakuussopimuksia

kuten jo aikaisemmin vastasin täällä toukokuun loppuun mennessä tehdään selvitykset ja sen jälkeen katsotaan mihin toimenpiteisiin nuo selvitykset johtavat ja sitten mahdollisesti tuodaan myöskin lainsäädäntöesitykset eduskunnan käsittelyyn

tätä taloustilannetta voisi ehkä kuvata vertauksella suomen kevääseen jossa välillä on lämpimiä päiviä aurinko paistaa ja nurmikin jo hieman vihertää mutta seuraavana päivänä voi tulla räntäsade ja takatalvi

mielestäni valtion pitää olla aktiivinen omistaja ja se tarkoittaa sitä että valtio myy omistusta sellaista omistusta joka ei ole enää strategisesti merkittävää mutta samaan aikaan valtio voi hankkia uutta omistusta

tämä halukkuus näiden asiakirjojen salaamiseen tai oikeastaan vaatimus tuli meidän sopimusosapuolilta eli kreikkalaisilta pankeilta ja kreikan valtiolta

rakenteelliset uudistukset ovat monella tapaa välttämättömiä

eli se lähtökohta näiden asiakirjojen salaamiseen tai siihen että niitä ei julkistettu kokonaan on nimenomaan ollut lähtökohta joka on tullut meidän sopimusosapuolilta

niin kuin esimerkiksi aker arctic on hyvä esimerkki siitä että valtio myöskin hankkii uutta omistusta sellaisilla toimialoilla jotka koetaan strategisesti merkittäviksi tai joissa nähdään myöskin valtion kannalta paljon potentiaalia

tästä johtuen koska taloustilanne on edelleenkin niin hauras ja epävarma on tärkeää edetä eteenpäin sillä kahden tien strategialla joka on kriisin hoitoon valittu

täällä kysyttiin tulevaisuudennäkymistä ja kyllä minun täytyy sanoa kun lähden suoraan tästä nyt brysseliin jälleen että tulevaisuudennäkymät ovat erittäin huonot

eli tarvitaan kansallisia talousohjelmia joissa kansallisesti taloutta tasapainotetaan velkaantumista vähennetään ja toisaalta tarvitaan myöskin yhteisiä kriisityökaluja sekä euroopan tasolla että myöskin maailmanlaajuisesti niin kuin viime viikolla päätimme imfn kansainvälisen valuuttarahaston resursseja kasvattaa

mutta niin kuin sanoin eilen minusta se on tärkeää myöskin kansanedustajille todeta että on hyvä että meillä on nyt selkeä tulkinta olemassa ja myöskin sitä kautta vastaisuudessa tulevaisuudessa kun kansainvälisiä sopimuksia tehdään meillä on tieto siitä miten me näiden sopimusten osalta toimimme

ja kun täällä edustaja kantola kysyi mitä mahdollisia vaikutuksia tällä raamisopimuksella on suomen luottoluokitukseen niin kyllä nyt olennaisinta on se että me vahvistamme kaikin mahdollisin tavoin luottamusta meidän omaan talouteemme

eli julkisuuslainsäädännön tulkinta on selvä ja se sitoo totta kai tulevaisuudessa meitä kaikkia päättäjiä virkamiehiä ja näin tulemme totta kai myöskin toimimaan

sitä luottamusta vahvistetaan parhaiten sillä että tehdään se mitä sanotaan eli kun me olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet tiettyihin talouden tasapainottamistoimiin tehdään ne kun me olemme sitoutuneet tiettyihin rakenneuudistuksiin kuten kuntauudistukseen tehdään ne ja vielä todennäköisesti joudumme tekemään enemmänkin

aika moni varmaan kiinnitti huomiota luottoluokittaja standard poorsin varoitukseen siihen että euromaat joutuivat tarkkailuun kaikki euromaat itsenäisyyspäivän alla

suomen taloustilanne on hyvin vakava ja sen sijaan että olemme lukeneet viimeisimmät talousluvut lehdestä olisi ollut tietenkin hyvin toivottavaa että eduskunnan budjettivallan nimissä me olisimme saaneet aikaisemmin hallitukselta tänne täsmälliset talousluvut niin kuin sosialidemokraatit ovat esittäneet

mutta sitten samaan aikaan kun kuuntelin edustaja lehtomäen ja tiilikaisen puheenvuoroja tuli mieleeni sellainen vanha suomalainen sananlasku kuin ylpeys käy lankeemuksen edellä

syy oli yksin ja ainoastaan eurooppalaisen talouskriisin ja sen että euromaista moni erityisesti suomi on niin pieni ja avoin kansantalous että me olemme varsin haavoittuvaisia myöskin niille kansainvälisille talouden heilahteluille ja tästä syystä meidän täytyy olla myös aktiivisia eurooppalaisen kriisin hoitamisessa ja tilanteen vakauttamisessa kansainvälisessä taloudessa jolla on suomeen niin suuri vaikutus

koska kriisi on maailmanlaajuinen me olemme sidoksissa toisiimme me olemme keskinäisriippuvaisessa maailmassa

sen takia hallitus on käynyt pitkät keskustelut myöskin siitä että me omilla toimilla pyrimme siihen ja pidämme välttämättömänä että työpaikat myöskin kotimaassa pystytään turvaamaan

arvoisa puhemies

eli tämä ilakointi jota te nyt käytte siitä että minä olen kollegani kanssa allekirjoittanut poliittisen sitoumuksen jonka kreikan valtio antoi vakuusjärjestelylle on kyllä ylimielisyydessään aika erikoista

tässä minusta tällä raamisopimuksella on myös se hieno arvo että nyt työmarkkinajärjestöt yhdessä hallituksen kanssa kykenivät luomaan uutta sopimisen kulttuuria joka mielestäni luo edellytyksiä myös jatkotyölle

tästä hyvänä esimerkkinä oli se että viime viikolla myöskin euroopan ulkopuoliset maat osallistuivat tämän kriisin hoitoon sitoutumalla kasvattamaan kansainvälisen valuuttarahaston resursseja ja sitä kautta olemaan mukana isomman palomuurin rakentamisessa

arvoisa puhemies

talouskriisi on syvenemässä

me haluamme nähdä tämän omistuksesta luopumisen myöskin mahdollisuutena altialle yrityksenä juuri sitä kautta että me saamme sinne yksityistä pääomaa me saamme sinne ehkä sellaista osaamista jota tällä hetkellä yrityksessä ei ole ja sitä kautta voimme myöskin tehdä yrityksestä kilpailukykyisemmän ja turvata ne työpaikat jotka erityisesti pohjanmaalla ovat erityisen tärkeät

joidenkin talousasiantuntijoiden mukaan olemme jo suorastaan vapaassa pudotuksessa jonka määränpäätä ei kukaan tiedä

pääministeri viittasi alkuvuoteen mutta hyvä pääministeri tilanne on heikentynyt sen jälkeenkin hyvin dramaattisesti ja juuri sen takia me olisimme tarvinneet toukokesäkuussa eduskuntaan lisäbudjetin jossa olisi ollut täsmälliset luvut niin tulojen ja menojen osalta kuin myöskin työllisyyttä edistäviä ja tukevia lisätoimia

eli kun olemme jossain vaiheessa käsittelemässä työurien pidentämistä ja siihen liittyviä toimia niin minusta nyt on myöskin parempi pohja edetä tässä työssä kun meillä on yksi yhteinen onnistuminen takana ja tätä kautta luottamusta on rakennettu eri parttien osapuolten välille mutta myöskin laajemmalti yhteiskuntaan

me olemme kirjoittaneet hyvin selkeästi että mikäli niihin tavoitteisiin joita hallitus yhdessä on asettanut esimerkiksi velkasuhteen kääntämisestä laskuun ei olla pääsemässä niin tehdään lisätoimia ja on myös kerrottu mitä ne lisätoimet ovat

nyt on kysymys siitä että kreikan valtio ei juridisista syistä pystynyt juridista sopimusta vakuusjärjestelystä tekemään mutta he halusivat antaa poliittisen sitoumuksen koska tämä asia oli hyvin herkkä

te hyvin muistatte että tästä käytiin pitkää keskustelua tämä on ollut hyvin vaikea teema myöskin muiden euromaiden kannalta ja kreikan valtio halusi antaa poliittisen sitoumuksen tälle vakuusjärjestelylle jossa juridisena osapuolena olivat kreikkalaiset pankit

tältä osin mielestäni tuo hallitusohjelma on juuri sen kaltainen asiakirja joka elää hyvin vahvasti ajassa ja se antaa myöskin meille valmiuksia reagoida mikäli maailma ympärillämme muuttuu

mutta arvoisa puhemies ensi vuonna noin joka neljäs valtion käyttämä euro on velkarahaa ja uskon että tässä salissa ei ole kovinkaan monta ihmistä jotka olisivat sitä mieltä että velkaa ei tässä tilanteessa pidä ottaa

toinen meidän tärkeä periaatteemme on ollut se että me haluamme rajata suomalaisten veronmaksajien riskejä ja vastuita vaatimalla lainaosuudellemme vakuudet ja vakuudet myöskin kreikalta saimme

meidän yhteiskunnallisten päättäjien joita me kaikki täällä eduskunnassa olemme velvollisuus on tehdä kaikki voitavamme näiden ihmisten auttamiseksi ja ennen kaikkea myös suomalaisen yhteiskunnan pelastamiseksi

meillä on rantalan työryhmä joka pohtii eläkejärjestelmän rahoitusta ja myöskin eläkejärjestelmän kestävyyttä ja tulevaisuutta ja kun tuo työryhmä tekee omat esityksensä niin sen jälkeen myöskin on päätöksenteon hetki

elintarviketeollisuus on yksi esimerkki etelä pohjanmaalta energiaklusteri rannikko pohjanmaalta ja kemian ja metsäteollisuuden osalta on paljon positiivista näkyvissä myöskin keski pohjanmaalla ja pietarsaaren seudulla

minä uskon että me olemme kuitenkin näkemyseroista huolimatta yli puoluerajojen samaa mieltä siitä että meidän suomalaisten on tehtävä kaikki ne toimet joita me pystymme oman taloutemme kuntoon saattamiseksi koska on asioita joihin me voimme vaikuttaa ja on asioita joihin me emme voi vaikuttaa niin suuressa määrin ja kaikki ne toimet joihin me voimme vaikuttaa meidän pitää käyttää eli tehdä toimia työllisyyden talouskasvun vahvistamiseksi mutta myöskin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi

kreikkalaisten pankkien kanssa tämä juridinen sopimus tehtiin ja kollegani silloisen kollegani kreikassa on ehtinyt vaihtua aika monta kertaa valtiovarainministeri sen jälkeen venizeloksen kanssa tuo poliittinen sitoumus allekirjoitettiin koska myöskin kreikan valtio halusi osaltaan kertoa että he sitoutuvat tähän vakuusjärjestelyyn ja pitävät sitä hyvänä

hallituksella on yhteinen linja mutta olen erittäin valmis käymään vuoropuhelua ja tekemään yhteistyötä myöskin opposition kanssa ja odotan suurella innolla sekä perussuomalaisten että keskustan vaihtoehtobudjetteja koska kaikki ne hyvät ideat joilla taloutta ollaan sopeuttamassa otetaan mielellään oppositiopuolueilta myöskin vastaan

me olemme siitä hyvin yksimielisiä että tilanne on niin vakava me tarvitsemme lisävelkaa mutta sitten tullaan siihen kysymykseen mihin tuota velkaa otetaan

eli uskon siihen että myöskin pohjanmaalla niin kuin muuallakin suomessa teollisuus kykenee uusiutumaan kunhan me myöskin annamme teollisuudelle siihen edellytyksiä

tästä syystä me sosialidemokraatit olemme esittäneet välittömiä toimenpiteitä joilla voimme vahvistaa työllisyyttä ja auttaa näitä hädässä olevia ihmisiä

kaikkinensa minusta tämä keskustelu tässä salissa on ollut hyvin asiallista ja olen iloinen siitä että kun nyt eurooppa on näin kovan myrskyn keskellä pieni suomi pystyy navigoimaan kohtuullisen yksimielisesti eteenpäin tässä isossa talouden myrskyssä koska se on se ainoa etu ja valtti joka meillä on olemassa että me kykenemme tulemaan niistä poteroista ja omista nurkkauksista yhteisen pöydän ääreen ja sopimaan asioista silloin kun pajat

haluan myöskin omalta osaltani kiittää eduskuntaa ja valtiovarainvaliokuntaa hyvästä yhteistyöstä koska uskon että ainakin toistaiseksi tämä lisätalousarvio on allekirjoittaneen valtiovarainministerikaudella viimeinen

otetaanko lisävelkaa ylisuurten veronkevennysten tekemiseen ja sitä kautta rapautetaan valtion tulopohjaa niin kuin hallitus on tekemässä vai otetaanko lisävelkaa jotta voidaan tukea työllisyyttä ja vahvistaa kuntataloutta niin kuin me sosialidemokraatit olemme esittäneet

valtiovarainministeri katainen totesi eilen televisiohaastattelussa että kun nyt käymme nukkumaan ja kolmen vuoden päästä heräämme unesta niin kaikki on hyvin

mitä sitten tulee tähän eurooppa kysymykseen siihen useampi edustaja täällä viittasi tiistaina kävimme berliinissä keskustelua sekä saksan että hollannin kollegani kanssa ja meillä on hyvin yhteinen näkemys siitä että jokaisen maan tulee jatkossakin vastata itse omasta taloudestaan ja omista veloistaan

mutta arvoisa puhemies kun kuuntelin sekä keskustan että perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroja ja myöskin välikysymyksen jättäneen edustaja jääskeläisen puheenvuoroa niin minulle tuli kyllä mieleen se että opposition esittämät vaihtoehdot ovat hyvin vähäisiä

hallitus on tehnyt mielestäni omat kotiläksynsä varsin hyvin tänä vuonna ja tulemme valmistautumaan kevään maaliskuun kehysriiheen poikkeuksellisen huolellisesti

oletteko te todellakin valtiovarainministeri katainen sitä mieltä että ummistamalla silmät tämä kaikki paha ympärillä katoaa

olemme jo nyt tekemässä taustatyötä selvittämässä erilaisia näkökulmia näköaloja tämän talouden kehityksen osalta ja myöskin valmistelemassa siltä pohjalta erilaisia toimenpide esityksiä ja näin pitääkin tehdä

ja sitten siirrymme puhujalistaan ja ajat ovat vaikeita

perussuomalaiset esittävät eroa rahaliitosta ja tutkimusten mukaan ero rahaliitosta tuo enemmän haittoja kuin hyötyjä tavallisille suomalaisille veronmaksajille

täällä perussuomalaisten puolella aika moneen kertaan on heitetty huulta tai ainakin kevyttä läppää siitä että olisimme tukemassa pankkeja

hallitus on valmistelemassa paraikaa ensi vuoden budjettiesitystä

minä vilpittömästi toivon että erityisesti kun keskustelemme tämän pitkän aikavälin kestävyysvajeen hoitamisesta myöskin eduskunnasta ja eduskuntaryhmistä kansanedustajilta tulisi ajatuksia ja ideoita siihen millä näitä rakenneuudistuksia olemme tekemässä koska se on ehkä kuitenkin se kaikista suurin haaste joka suomella tällä hetkellä on

ministeriöt ovat antaneet omat esityksensä ja olisinkin nyt kysynyt teiltä arvoisa pääministeri onko hallitus valmis muuttamaan linjaansa niin että tuo ensi vuoden talousarvioesitys joka eduskunnalle syyskuussa annetaan ei pidä sisällään uusia veronkevennyksiä

keskustalla sen sijaan näyttää olevan politikoinnin vaihde päällä takki on kääntynyt oppositioon mentäessä mutta mitään vaihtoehtoa tämän kriisin hoitoon ei ole esitetty

suomen talouskasvu on kansainvälisesti verrattuna vielä hyvin oraalla

sijoittajat suurtallettajat laitetaan vastuuseen ja sitä kautta tämän kriisin hoidossa tehdään se moraalinen teko joka mielestäni on oikein ja välttämätöntä tehdä että ne jotka ovat riskejä myöskin ottaneet riskit myöskin maksavat

kiitoksia on nyt syötyämme diopaattivaihe

voi pyrkiä osallistumaan painamalla vei painiketta jo puhua vuoron saatuaan muistaa että sen maksimikesto on yksi minuutti ja paten kestoksi on arvioitu noin

tästä syystä sdp ei tule antamaan tälle hallitukselle kuherruskuukautta vaan me vaadimme teiltä konkreettisia vastauksia juuri nyt

sen takia mielestäni teidän puheenvuoroistanne tulee hieman väärä käsitys kun te syytätte hallitusta siitä että hallitus olisi pelastamassa pankkeja kun esimerkiksi kyproksen osalta tiedämme että pankit ja pankkien sijoittajat on pantu vastuuseen

me lähdemme debattia käymään

ministeri katainen te totesitte jokin aika sitten että kansanvalta kukisti markkinavoimat ja nyt kuitenkin viikonloppuna te vastaavalla tavalla totesitte että nyt ei voida tehdä konkreettisia päätöksiä koska tilanne on niin epävarma markkinat ovat niin epävarmat

minkä takia tästä teidän hallitusohjelmastanne puuttuvat konkreettiset teot talouskasvun vahvistamiseksi työllisyyden lisäämiseksi ja ennen kaikkea sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kasvattamiseksi

minusta olisi hienoa jos me kaikki eduskuntapuolueet yli oppositiohallitus rajojen voisimme sitoutua valtion velkaantumisen taittamiseen

kun kuuntelin ryhmäpuheenvuoroja havaitsin että lähes kaikki eduskuntapuolueet ovat huolissaan valtion velkaantumisesta mutta minulle jäi epäselväksi se ovatko oppositiopuolueet valmiita sitoutumaan velkaantumisen taittamiseen

arvoisa puhemies

minusta olisi tärkeää että täältä löytyisi hyvin yhteinen viesti tänään suomen kansalaisille siitä että kaikki eduskuntapuolueet ovat valmiita sitoutumaan velkaantumisen taittamiseen jotta he voivat luottaa siihen että meillä on poliittiset päätöksentekijät jotka kantavat huolta hyvinvointivaltion rahoituksesta ja myöskin sitä kautta hyvinvointivaltion palveluiden turvaamisesta

oma arvioni on kyllä vahvasti se että pankit ja rahoituslaitokset ovat varsin holtittomasti luotottaneet kreikkaa ja sitä kautta ottaneet isoja riskejä mutta saaneet myöskin kohtuuttomia voittoja

nämä kaikki ovat olleet jo pitkän aikaa syksyllä tiedossa

me sosialidemokraatit olemme yrittäneet niistä puhua mutta valitettavasti hallitus on kääntänyt näille puheille selkänsä eikä ole ottanut näitä puheita vakavasti leimannut ne suorastaan pelotteluksi

näin ollen toivoisin teiltä nyt konkreettista vastausta myös siihen kysymykseen miten tässä tilanteessa kun siivotaan sitten sotkuja tämän kriisin jälkiä pankit ja rahoituslaitokset tulevat omalta osaltaan osallistumaan näihin siivoustalkoisiin

mutta samalla arvoisat kollegat se olisi myös hyvin tärkeä viesti maailmalle niille arvioitsijoille jotka kansainvälisesti tarkkailevat suomea ja pohtivat onko suomi vielä tulevaisuudessakin maa joka hoitaa itse asiansa ja myös hoitaa itse oman taloutensa

niinpä mielestäni politiikan ja kaikkien päätösten tulisi nyt vauhdittaa talouskasvua vahvistaa työllisyyttä koska vain sitä kautta me saamme verotuloja ja voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointivaltion ja tämä edellyttää elvytyksen jatkamista

onko hallituksella suunnitelmissa ensi vuodelle leikkauslistoja tai säästölistoja jotka ollaan tuomassa eduskuntaan eduskuntavuoden alussa

käykö tässä nyt niin että pelkästään veronmaksajat eri puolilla eurooppaa laitetaan siivoamaan ne jäljet joita kuitenkin pankit eri puolilla eurooppaa ovat olleet synnyttämässä

toinen asia josta mielestäni olisi hyvä hakea yli oppositiohallitus rajan yhteistä näkemystä liittyy sopeutustoimiin

mutta se mikä minua ihmetyttää tänään on se miksi hallitus tässä tilanteessa näiden faktojen edessä pelaa uhkapeliä hyvin suurella asialla

jos me olemme kaikki sitä mieltä että valtion velkaantuminen on ongelma ja jos me olemme valmiita myöskin tuon ongelman hoitamaan ja valtion velkasuhteen kääntämään laskuun eli velkaantumisen taittamaan niin se edellyttää myöskin sopeutustoimia

olen ministeri katainen teille kertonut useamman kerran tässä että globaali velkakupla on sellainen asia jota voi verrata pyramidihuijaukseen

mutta nyt arvoisa puhemies olisi mielestäni reilua että myöskin oppositiolta tulisi konkreettisia esimerkkejä joilla suomen talouden kolmoishaaste tullaan voittamaan

eli tullaan esittämään konkreettisia toimenpiteitä joilla vastataan vaikeaan suhdannetilanteeseen joilla vastataan teollisuuden ravisuttavaan kouriintuntuvaan rakennemuutokseen ja joilla vastataan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyshaasteeseen

eli kysyn teiltä valtiovarainministeri katainen ettekö te voisi harkita arvonlisäveron kiristämisen siirtämistä jotta me emme olisi nyt tuhoamassa tätä orastavaa talouskasvua

mielestäni olisi arvokasta että meillä olisi yhteinen näkemys siitä että niin tämä hallitus kuin erittäin suurella todennäköisyydellä myös seuraava hallitus riippumatta tämän hallituksen päätöksistä joutuu korottamaan veroja ja tekemään menosäästöjä sillä meillä ei ole näköpiirissä sen kaltaista talouskasvua joka hoitaisi suomen julkisen talouden ongelmat

ja ainakin itse toivon että keskustelua voitaisiin käydä täällä faktojen pohjalta hyvin rehellisesti koska se on sitä mitä suomalaiset tässä tilanteessa ansaitsevat

pyydän edustajia jotka haluavat osallistua tästä aiheesta käytävään keskusteluun ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

arvoisa herra puhemies

mielestäni on varsin mainio asia että hallitus tuo rakenneuudistuksen eduskuntaan tiedonantona ja eduskunta pääsee sitä kautta asiasta keskustelemaan mutta ennen kaikkea myöskin oppositio pääsee tuomaan esille omat vaihtoehtonsa koska sehän kuuluu demokratiaan eri vaihtoehtojen esittely niistä käyty keskustelu ja sen jälkeen sitten kansalaisten niistä tekemä arviointi

ja se tulee edellyttämään tästä syystä vaikeita päätöksiä jo niiden tehtyjen päätösten lisäksi joita täällä on tänäänkin moneen otteeseen läpikäyty

arvoisa herra puhemies

minusta olisi arvokasta ja rehellistä tämä myöskin suomen kansalaisille todeta että sopeutuspäätöksiä veronkorotuksia menoleikkauksia tullaan tekemään vielä tällä vaalikaudella mutta suurella todennäköisyydellä myöskin seuraavalla vaalikaudella

selvästi näkyy että jo keväällä liikkeelle lähtenyt yhteistyöhaluisuus ja henki oli siinä vallalla ja myöskin siitä löytyi selkeitä konkreettisia esityksiä jotka olivat samansuuntaisia kuin mitä hallitus nyt omissa linjauksissaan on tehnyt ja tavoite ennen kaikkea mikä on tärkeää tuntui olevan yhteinen

kolmas asia josta mielestäni olisi hyvä saavuttaa yhteinen näkemys ja ehkä sitä täällä jonkin verran ilmassa jo olikin liittyy totta kai myöskin kasvun ja työllisyyden tukemiseen

kansainvälinen tilanne on todella epävarma ja meillä on valitettavasti liikaa konflikteja ja hauraita valtioita mikä osaltaan sitten näkyy myöskin euroopassa käynnissä olevassa maahanmuuttokriisissä

te olette vaatinut hallitukselta törmäkkää otetta ja päätöksentekoa mutta nyt yksi kerrallaan te ammuitte ne joka ainoan alas

suomalainen hyvinvointimalli pohjautuu korkeaan työllisyysasteeseen siihen että suomalaisilla perheillä niin äideillä kuin isillä on mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä työnteolla saada sitä kautta leipä pöytään mutta olla myöskin osa suurempaa yhteisöä antaa se oma osaaminen yhteiseen käyttöön